suuret kiitokset palautteesta koskien tätä perustuslakimuutosesitystä

meidän periaatteemme on se että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta jossa hoidetaan ikäihmiset jossa annetaan eri lähtökohdista tuleville lapsille hyvät koulutusmahdollisuudet annetaan äitien osallistua työelämään hyvän päivähoidon kautta isien myös perustuu vain ja ainoastaan maksimaaliseen työllisyyteen ja silloin pitää olla rohkeutta ja näkemyksellisyyttä luoda uutta

hallitus on halunnut etsiä keinoja joilla voimme kannustaa yrityksiä investoimaan kasvamaan ja kaupallistamaan innovaatioita ja joiden seurauksena saisimme uusia työpaikkoja sekä vienti ja verotuloja

elvytys on ollut vain sinänsä tarpeellista oireiden lieventämistä

minä haluaisin tietää lisää eri edustajien tai eri puolueitten ihan vilpittömistä näkökannoista koska aika monesti eu keskustelussa tämmöiset termit sotkevat sitten sen itse sisällön

jokainen tietää että terveys ei kohene vain ahmimalla purkkivitamiineja

tämän vuoden suurin kysymys meillä suomessa on se olemmeko me suomalaiset niitä samoja ihmisiä jotka aina tähänkin saakka ovat kantaneet vastuuta omista asioistaan oli se sitten helppoa tai vaikeata

meidän pitää myös puolustaa eun perusarvojen mukaista demokratiaa oikeusvaltiota etenkin silloin kun ne haastetaan unionin sisältä

työryhmä hyödynsi asiantuntijaselvityksiä ja kuuli kuntakentän ääntä

terveys ei myöskään kohene nälkäkuurilla

suurena huolenaiheena on ensi sunnuntaina pidettävä kansanäänestys josta täällä on useassakin puheenvuorossa todettu joka ei perustu ukrainan perustuslakiin

tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku ja yksi niistä tosiasioista on se että meistä kukaan ei tiedä täysin varmuudella eri toimenpiteiden seurauksia

olen erityisen tyytyväinen että kaikkia kuntakentän toimijoita edustava kuntaliitto on yksimielisesti samoilla linjoilla hallituksen kanssa

lisäksi aion jatkossakin rakentaa sellaista euroopan unionia joka vahvistaa suomalaisten turvallisuutta

on valittava terveempi ruokavalio vaikka tiedämmekin että ensimmäiset viikot voivat olla vaikeita kun kaupan hyllystä ammottaa herkullinen munkki

ihmiset odottavat meiltä kaikkia niitä toimenpiteitä jotka tuovat tulevaisuudenuskoa suomeen eli siis siihen että me osaamme kantaa vastuuta myös vaikeina aikoina ja vaikeista asioista

se edellyttää aiempaa aktiivisempaa ja johdonmukaisempaa otetta yhteisessä ulko ja turvallisuuspolitiikassa

se voi pitää sisällään myös tilanteen kärjistymistä sotilaallisen läsnäolon vahvistumista aseiden näkymistä katukuvassa ja vakavia provokaatioita eri ihmisten välillä

ei yhdenkään sektorin sen paremmin kuntien kuin yksityisen kuin valtionkaan sektorin tuottavuusponnisteluja voi väheksyä

eli suomennettuna kysymys on siitä että ei ole pakko nostaa sitä lainaa joka budjetissa on päätetty jos ei ole tarve siitä on kysymys

mutta kun pelissä on terveys muutos on perusteltua

edustaja soini hyvä ystäväni totesi että suomen kansa ei halua syvenevää integraatiota kansa ei halua liittovaltiota ei yhteisvastuuta eikä eurobondeja

kuntien edustajien mielestä uudistusta ei voida tehdä vain terveydenhuollon näkökulmasta vaan siinä on oltava rinnalla yhtä vahvasti sosiaalipalveluiden kokonaisuus sekä muut kunnan palvelut

jos me antaisimme kreikan kaatua olisi talouskuri ja kurimus kreikkalaisille itselleen vielä nykyistä huomattavasti korkeampi

sävy oli jokaisessa puheenvuorossa sama ja uskon että kaikki jakavat sen saman perussävyn omassa temperamentissaan tietenkin ja ehkä hieman sävyeroja oli

jokaisen pitää tehdä paljon ja uskon että parhaillaan näytettävät esimerkit valtionhallinnon puolella voivat toimia hyvinä esimerkkeinä myös kuntien tuottavuuden parantamisessa

nyt me tarvitsemme sitä luovuutta lisää ja sen takia satsaukset yliopistopuolelle joka on siis se toinen periaatteellinen kysymys tällä hallituksella ollut osaamisen vahvistaminen satsaukset uusien työpaikkojen luomiseen verotuksen painopistettä siirtämällä ovat olleet meille aivan olennaisia

toiseksi voisi todeta että käytännössä se tarkoittaa sitä että kun valtion maksuvalmius ei yleensä edellytä tätä koko lainanottoa koska meillä on kassassa muitakin eriä niin esimerkiksi tämä joustavuus on tarpeen silloin kun siirtomäärärahoja käsitellään

nyt täytyy vain toivoa sitä että ukrainalaiset ja tataarit pystyisivät pitämään malttinsa erittäin herkässä ja vaikeassa tilanteessa

tämä tulee puhtaasti siitä loogisesta johtopäätöksestä että jos kreikkaa ei avustettaisi kreikalta loppuisivat rahat koska menoja on enempi kuin on tuloja

me olemme kiistatta tilanteessa missä suomi velkaantuu niin ripeää vauhtia että jos sitä ei katkaista niin hyvinvointiyhteiskunta alkaa murenemaan

hallituksella ei ole mitään erityistä syytä huvin vuoksi luotottaa kreikkaa tai mistään erityisestä solidaarisuudesta toista euromaata kohtaan

meidän on yhdessä torjuttava myös ilmastonmuutosta ja muita ympäristöuhkia ei vain uhkien takia vaan myös niiden uusien mahdollisuuksien takia joita uudet puhtaammat teknologiat tarjoavat

se johtaisi muun muassa eläkkeiden maksun lopettamiseen palvelujen lopettamiseen julkisen sektorin palkkojen lopettamiseen ja näin ollen kyyti olisi myös kreikkalaisille huomattavasi kovempaa

tästä syvenevästä integraatiosta en ole ihan varma koska meillä on itse asiassa yhteinen näkemys perussuomalaisten kanssa tästä syvenevän integraation tarpeesta

sen takia vaikkapa työn verotuksen työllistämisen verotuksen keventäminen on ollut perusteltua ja sitten taas ympäristöperusteisen veron kiristäminen on ollut toisessa vaakakupissa perusteltua

meillä on eri puolilta eurooppaa jo aivan riittävästi esimerkkejä siitä mitä tapahtuu jos poliitikot säästelevät itseään jos poliitikot pelkäävät vastuun kantamista jos poliitikot vain omaa mukavuudenhaluaan jättävät tekemättä vaikeita mutta oikeita asioita

esimerkiksi suomelle tärkeän paperiteollisuuden tai ict sektorin rakennemuutoksen myötä häviävien työpaikkojen tilalle on kyettävä synnyttämään uusia yrityksiä ja näin ollen uusia työpaikkoja

meidän läntisessä yhteisössä täytyy pohtia voisimmeko tehdä jotakin yhdessä ukrainan hallituksen kanssa jotta tilanteen eskaloitumista itä ukrainan alueelle voitaisiin välttää

haluaisin antaa tunnustusta keskustalle vastuullisuudesta ja tuesta uuden taloussopimuksen läpiviemisessä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuolto rakennetaan vahvojen peruskuntien varaan jotka muodostuvat nykyisistä työssäkäynti ja asiointialueista

tämä puolestaan edellyttää maailmanmarkkinoilla pärjääviä kasvavia yrityksiä

kun meidän tavoitteemme on hyvinvointiyhteiskunnan vahvistaminen uuden kasvun aikaansaaminen uuden turvallisemman palvelurakenteen luominen se vaan vaatii yksinkertaisesti rohkeutta johtajuutta ymmärrystä ja vastuuntuntoa

jotta yrityksemme pärjäisivät vientimarkkinoilla ja tuottaisivat riittävästi verotuloja palvelujen rahoittamiseen suomen on oltava kilpailukykyinen maa

suomen pitää jatkaa aktiivista rakentavaa käytännönläheistä työtään euroopan unionin rakentamiseksi sellaisen euroopan unionin joka on entistä vahvempi yhtenäisempi ja reilumpi

se on hyvä esimerkki että näissä eurooppalaisissa talousratkaisuissa myös oppositiossa voidaan toimia ja pitääkin toimia vastuullisesti ja eteenpäin katsoen

eli kokonaisuudessaan tilanne on hyvin herkkä hyvin vaikea ja juuri tällä hetkellä sen näköinen että on vaikeaa myöskään määritellä miten tilanne voidaan purkaa tai mihin se loppujen lopuksi ratkeaa

lisäksi tässä valtion kassassa on talousarvion ulkopuolisia varoja tämmöisiä vieraan pääoman luonteisia varoja

minua on tässä keskustelussa jonkun verran ihmetyttänyt se mitä erityisesti perussuomalaiset mutta myös keskusta on pitänyt esillä että letkut irti vaihtoehto olisi nimenomaan kreikkalaisten kansalaisten etu

tämä vain yhtenä esimerkkinä siitä minkä takia toivoisi että mentäisiin suoraan asioihin ja käsiteltäisiin ilman tämmöisiä terminologisia kikkailuja näitä kysymyksiä

jos sanotaan että ei pidä leikata menoja tai ei pidä nostaa veroja tai ei pidä uudistaa rakenteita koska ne ovat ikäviä koska ne ovat vaikeita niin silloin me myös sanomme että meidän ei pidä kantaa vastuuta suomen tulevaisuudesta suomalaisten ihmisten hyvinvoinnista koska se on meille liian vaikeaa

on muun muassa talousarvion ulkopuolisten rahastojen kassavarat kunnille ja muille veronsaajille tilitettävät varat sekä erinäiset talletetut vieraat varat

vain siten voidaan varmistaa että suomalaiset saavat kaikkialla yhtä laadukkaat peruspalvelut ja etteivät yksittäiset kalliit hoito ja palvelupäätökset horjuta koko kunnan taloutta

eli kohdennamme sitä palvelujen laatuun ja saatavuuteen ja kun tämä tulee vielä palvelujen uudelleen järjestämisen kautta niin itse pidän sitä erittäin hyvänä tavoitteena

meillä ei ole eikä voi olla niin kuin totesin ja niin kuin täällä moni muukin on todennut mitään sataprosenttista varmuutta siitä toimiiko tämä paketti mutta tämä on maailman parhaiden voimien rakentama paketti jonka tarkoitus on se että lainaa annetaan ja laina saadaan takaisin

tämä on hyvin erikoinen ajattelutapa eli jos kreikalle siis ei annettaisi tästä eteenpäin lainkaan lainaa julkisten siis toisten valtioiden järjestelmien kautta tai rahoitusvakausjärjestelmillä imfn kautta sehän tarkoittaisi sitä että kreikkalaisten täytyisi samana päivänä leikata menonsa tulojensa tasolle mikä siis todellakin tarkoittaisi eläkkeiden maksun keskeyttämistä palkkojen maksun keskeyttämistä useiden palvelujen lopettamista ihan vaan sen takia että rahaa ei yksinkertaisesti ole

valtiontalouden kannalta on eduksi jos myös nämä erät olisivat käytettävissä tilapäisesti valtion maksuvalmiuden hallintaan toisin sanoen näitä erilaisia eriä voitaisiin käyttää valtionvelan hallintaan joko lainanottoa vähentämällä tai velan kuoletuksia lisäämällä

täytyy muistaa että perustuslaki velvoittaa meitä turvaamaan sekä kuntalaisten oikeuden riittäviin peruspalveluihin että alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet

sitten taas toisaalta hallitus ei myöskään kannata euroopan yhdysvallat ajattelua missä kaikki vastuu siirretään eun päätöksentekoon verotusoikeudesta lähtien

mitä enemmän saamme tehtyä päätöksiä työurien pidentämiseksi tuottavuuden parantamiseksi ja kasvun vahvistamiseksi sitä vähemmän meidän tarvitsee tarttua veronkorotuksiin ja menojen karsintaan